arvoisa puhemies

lisäksi ihmisoikeuksien ja demokratian sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen puolesta tehdään töitä lukuisissa komiteoissa sekä epävirallisissa diplomatian kautta tapahtuvissa taustakeskusteluissa

käsiteltävien raporttien aiheet ovat olleet hyvin moninaiset ja suomalaiset ovat olleet erittäin kiitettävästi mukana näissä keskusteluissa niin raportoijina kuin keskusteluun osallistujina

on käsitelty raportteja niin sergei magnitskin tapauksesta kuin rasismin torjunnasta ja maahanmuuttajien integroitumisesta eurooppalaisiin yhteiskuntiin

käsittelyssä on ollut myös aiheita kuten internetin vaikutus poliittiseen toimintaan kansainvälinen apu syyrian pakolaisille sekä palestiinan demokratiakehitys

yksittäisten kansalaisten perusoikeuksien ja perusturvan näkökulma muuttuvassa ja usein hyvinkin kompleksisessa maailmassa

kansalaisten luottamus poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja sosiaalisesti toteutuvaan oikeudenmukaisuuteen ovat toimivan yhteiskunnan perusedellytyksiä

ihmisoikeudet ovat universaaleja ja eri maiden ihmisoikeuksien normien täytyy kestää myös kansainvälistä tarkempaa tarkastelua ja kritiikkiä

viime vuoden suurin kysymys euroopan neuvoston yleiskokouksessa jäsenkomiteoissa oli ukrainan tilanne venäjän toimet ja tähän liittyvät haasteet

mitä tulee tapahtumaan heidän jatkotyöskentelynsä osalta mitä se merkitsee euroopalle ja mitä se merkitsee globaalille sitä tilannetta on arvioitava hyvin tarkasti

vuoropuhelun tärkeyttä ongelmien ratkaisemiseksi korostimme myös tämän vuoden tammikuussa kun venäjää koskevia päätöksiä tehtiin

meidän pieni viiden varsinaisen ja viiden varajäsenen valtuuskuntamme on korostanut omassa työssään suomen ulkopoliittisen johdon linjoja ja tällä tarkoitan nimenomaan presidentti niinistön ulkoministeri tuomiojan ja viime hallituskauden eduskunnan puhemiehen heinäluoman vuoropuhelun kautta ratkaisuja hakevaa diplomatiaa korostavaa linjaa linjaa joka peräänkuuluttaa kansainvälisen oikeuden kunnioittamista

ukrainan osalta yleiskokous on jo useamman vuoden ajan seurannut tilannetta huolestuneena ja peräänkuuluttanut perusteellisia uudistuksia sekä lainsäädännössä että viranomaisten toiminnassa

korruptio heikko oikeusjärjestelmä kansalaisten heikko luottamus järjestelmään ja taustalla olevat syyt ovat pitkään olleet tiedossa

yleiskokous on keskustellut is järjestön aiheuttamasta uhasta ihmiskunnalle ja väkivallasta kristittyjä ja muita uskonnollisia ja etnisiä yhteisöjä vastaan

tämä velvoittaa meitä suomea aika moneenkin toimenpiteeseen alkaen näiden turvakotipaikkojen lisäämisestä ja auttavasta puhelimesta

olen ollut yhteydessä ulkoministeri soiniin joka on antanut ihan perustellun vastauksen kirjalliseen kysymykseeni mutta yksi asia jäi häneltä uupumaan ja tämä liittyy pakkoavioliittoihin

suomi on ollut hyvin luotettava ja arvostettu toimija ja meillä on laajasti hyvä maine tolkun porukkana joka ei pelkää tuoda esille näkemyksiään mutta tekee sen kritiikkiäkin antaessaan rakentavasti ja yhteistyöhaluisesti

tämä istanbulin sopimus velvoittaa nimittäin sopimusosapuolten valtioelimet pidättäytymään kaikesta sellaisesta toiminnasta joka on katettu tässä istanbulin sopimuksessa

ja monika naiset liitto ryn mukaan pakkoavioliittojen määrä on tällä hetkellä suomessa kasvussa ja tämän vuoksi toivon että eduskunta kiinnittää tähän asiaan huomiota

puhemies

arvoisa puhemies

tässä viime vuoden toimintakertomuksessa selostetut aiheet ovat valitettavan tuttuja niin kotimaan kuin kansainvälisenkin median uutisoinneista

uhreille rikosilmoituksen tekeminen tarkoittaa kuitenkin usein välien katkaisemista omaan sukuun ja perheeseen joten tilanne on erittäin hankala

demokratian median riippumattomuuden sananvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen kunnioittaminen ja puolustaminen ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä olevan yksiselitteisesti ymmärretty velvollisuus eurooppalaisessa politiikassa

kertoo paljon tästä tämänhetkisestä eurooppalaisesta aikakaudesta että euroopan neuvoston agendalla on ollut muutama aihe esillä aivan erityisen korostetusti

pakolaiskriisi median vapaus tai tarkemmin sanottuna paikoin räikeäkin pyrkimys sen rajoittamiseen terrorismi ihmisoikeusmekanismien puolustaminen siellä missä niiden toiminta on heikentynyt sekä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten täytäntöönpanon haasteet

euroopan neuvoston jäsenmaat ovat järjestöön liittyessään sitoutuneet yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin niin demokratian periaatteiden kuin ihmisoikeuksienkin noudattamisessa

demokratian sananvapauden liikkumisvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen kunnioittaminen ja puolustaminen ei tällä hetkellä ole todellakaan yksiselitteinen eikä ymmärretty velvollisuus

yksi tärkeä demokratian mittari ovat vaalit

toisaalta kaikissa myös vähemmän demokraattisissa maissa on ymmärretty teknisesti virheettömästi toimitettujen vaalien merkitys mutta toisaalta euroopan neuvoston monitorointityössä ja vaalitarkkailussa sekä erilaisissa raporteissa nostetaan jatkuvasti esille huoli siitä että demokratian selän takana on paljon sellaista kyseenalaista toimintaa joka ei faktisesti kuulu demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen

yleiskokous ilmaisi huolensa unkarin demokratia ihmisoikeus ja oikeusvaltiokehityksestä ja siitä että uusilla laeilla mukaan lukien perustuslakimuutokset on murennettu oikeusjärjestelmän uskottavuutta heikennetty oikeusvaltion toimivuutta ja demokraattista valvontaa sekä kavennettu median vapautta

se mitä edustaja niikko sanoi nuorten työllistämisestä on erittäin tärkeätä ja se on oikeastaan se olennainen asia mikä meidän täytyy pystyä hoitamaan hyvin nopealla aikataululla kun katsotaan millä tavalla kunnissa tällä hetkellä työllistämismäärärahat ovat loppu

huolimatta siitä että nämä ongelmat tunnustettiin laajasti yleiskokous päätti äänestyksen jälkeen olla ottamatta unkaria tarkkailuun ja joidenkin näkemysten mukaan tämä päätös ei ollut euroopan neuvoston periaatteiden mukainen vaan enemmänkin poliittinen

aiheesta ei puolalaisten ja muutamien samanmielisten maiden vastustuksen vuoksi saatu keskustelua täysistuntotasolla mutta viime viikolla järjestettiin euroopan neuvoston poliittisessa komiteassa kuulemistilaisuus johon oli kutsuttu kuultavaksi asiantuntijoita laajalla skaalalla

vasta kuusi kuukautta vallassa ollut konservatiivinen laki ja oikeus puolue on puheenjohtajansa johdolla ajanut läpi puolan valtiollisen television radion ja tietotoimiston journalistien asemaa koskevia hyvin rajuja heikennyksiä

käytännössä nämä toimet ovat tarkoittaneet että laki ja oikeus puoluetta kohtaan kriittisten toimittajien irtisanomisia ja tehtävistä syrjään siirtämisiä on tapahtunut valtio omisteisissa medioissa ja syrjäytettyjen tilalle on nostettu hallitukselle kuuliaisia toimittajia

päätökset ei valtiollisen median tukirahoituksesta halutaan keskittää hallituksen eli käytännössä laki ja oikeus puolueen käsiin eli tässä puola on seurannut turkin ja unkarin esimerkkiä

koska täällä salissa on nähtävästi edustajia jotka haluavat osallistua toimintakertomuksesta käytävään keskusteluun ja meillä on rajallinen aika niin päätän oman esittelypuheenvuoroni tähän ja toivon vilkasta keskustelua tästä aiheesta

arvoisa puhemies

hallitus levittää esityksillään turvattomuuden ilmapiiriä tässä maassa ja etenkin vanhusten parissa tämä turvattomuus tuntuu konkreettisesti sinä palautteena jota esimerkiksi tämän päivän aikana on tullut niin julkisuuden kautta kuin sitten sähköposteina meille edustajille

haluaisin muistuttaa että viime hallituskaudella eduskunta teki yksimielisen tahdonilmaisun vanhuspalvelulakiin liittyvän riittävän henkilöstömitoituksen kirjaamisesta

ministeri rehula te olitte tekemässä tätä yksimielistä tahdonilmaisua ja niin oli myöskin pääministeri ja meidän ulkoministerimme ja valtiovarainministerimme

kyse on mahdollisuudesta ulkoilla ja oikeudesta saada ravintoa ruokaa vaippansa vaihdettua oikea aikaisesti ja ilman riittävää henkilökuntaa se ei onnistu

olette varmasti jo kuullut että suomen perushoitajaliitto super ottaa yhteyttä eu viranomaisiin ja pyytää tutkimaan suomen vanhustenhuollon tilan jos teidän suunnitelmanne onnistuvat

onko teidän mielestänne hoitajien ja omaisten huoli turha

minäkin haluan kiittää valtuuskunnan puheenjohtaja paloniemeä hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kanssa

kysyisinkin nyt täällä paikan päällä olevilta edustajilta millä tavalla minkälaista viestiä toivotte meidän vievän täältä suomen parlamentista

tähänkin toivoisin selventäviä vastauksia onko meillä täällä parlamentissa sellaisia puolueita jotka aidosti näin ajattelevat vai onko tämä ollut yksittäisen ministerin yksityisajattelua

hoito ja hoiva alalla työtään tekevät ihmiset joutuvat usein päivittäin kohtaamaan valtaisia paineita saadakseen tehdä työnsä mahdollisimman hyvin

etenkin kun tänä päivänä kotihoitoon halutaan panostaa enemmän kuin aikaisemmin vähentää tuota laitoshoitoa niin siellä kotisairaanhoidon puolella ollaan jouduttu kohtaamaan ongelma josta hallitus ei ehkä ole tietoinen koska ei ole ainakaan siitä puhunut eikä ole halunnut siihen puuttua

tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi varsinkin kun pientä palkkaa saavat ihmiset joutuvat itse maksamaan sitten parkkisakot omasta kukkarostaan

arvoisa puhemies

edustaja heinäluoma kysyi todella tärkeän kysymyksen joka liittyy siihen millä tavalla me saamme venäjän palaamaan yhteisten pöytien ääreen euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen

todellakin he ovat itse ilmoittaneet jäävänsä pois euroopan neuvoston yleiskokouksen työskentelystä tämän vuoden loppuun saakka

mutta nyt jo kesäkuussa euroopan neuvoston yleiskokous kokoontuu ja suomen nykyinen valtuuskunta uuttahan ei vielä ole nimetty lähtee sinne edustamaan suomea ja on hyvin tärkeää että me käymme keskustelua niin siellä virallisilla foorumeilla kuin käytävillä ja tuomme tätä suomen hyvin viisasta ulkopoliittisen johdon linjaa esille

ja nyt on hyvä tähdentää että tämä on todellakin parlamentaarikkojen yleiskokous eli kaikkien maiden delegaatiot koostuvat niiden maiden parlamentaarikoista ja euroopan neuvoston sääntöihin kuuluu että siellä on myöskin opposition edustajat mukana

eli se ääni jota siellä kuullaan on hyvin moninainen

ja sen vuoksi on todella tärkeää että myöskin venäjän valtuuskunta jatkaisi mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin tätä tärkeää työtään euroopan neuvoston yleiskokouksessa ja tällä tavalla saataisiin diplomatian kautta löydettyä ratkaisuja tähänkin kriisiin

arvoisa puhemies

nämä ovat isoja kysymyksiä ja ansaitsevat maltillisen käsittelyn ja paneutumisen myöskin täällä salissa ja näyttää siltä että me saamme palata tähän aiheeseen vielä monen monta kertaa

minskin sopimus on kaiken ydin ja sitä pitää saada noudattaa mutta tällä hetkellä tilanne on vielä kriittinen emmekä ole päässeet sellaiseen tilanteeseen että voisimme kaikki hengähtää helpotuksesta ja sanoa että nyt vihdoinkin ukrainan tilanteeseen saadaan ratkaisu

ukrainaan on investoitu valtavasti resursseja mukaan lukien euroopan neuvoston laajin toimintaohjelma ja korruptionvastaiset toimet esimerkiksi etenevät aivan liian hitaasti

hallitusta on kutsuttu ylimieliseksi jääräpäiseksi

te ette ole halunneet kuunnella suomalaisia perheitä

tässä aivan äskettäin iltalehdessä kolmen esikouluikäisen äiti totesi että eipä jäisi käteen paljon kyllä ei kannata jos nämä päivähoitomaksut nousevat niin kuin te olette kaavailleet

niin ikään teurajärvi hallituspuolue perussuomalaisten pohjanmaan piirin puheenjohtaja teurajärvi siis on todennut että hän ei mene töihin koska hänestä on kannattavampaa jäädä kotiin kun nämä hallituksen päivähoitomaksut ovat nousemassa näin hurjasti

että kuunnelkaa edes omianne jos ette kuuntele asiantuntijoita ja oppositiopuolueen edustajia

edustaja elon kysymykseen siitä mihin perustuvat tämän toimintakertomuksen tekstit

valtaosan meidän sihteeristömme on katsonut nimenomaan kansainvälisistä raporteista niistä joita on euroopan neuvoston puitteissa tehty raportöörien toimesta

yksi todella tärkeä huomio jonka tässä nostaisin vielä esille liittyen euroopan neuvoston toimintaan on euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka toimii euroopan neuvoston alaisuudessa

se on tässä maanosassa yksi tärkeimmistä elimistä jonka kautta yksittäiset kansalaiset voivat hakea oikeutta silloin kun kokevat että heidän oikeutensa eivät toteudu heidän oman maansa sisällä

mikäli venäjä vetäytyisi kokonaan pois euroopan neuvoston toiminnasta se tarkoittaisi myös sitä että venäjän kansalaiset eivät voisi valittaa euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja tämä todella tärkeä väylä heidän ihmisoikeuksiensa toteutumiseksi sulkeutuisi

tämä on todella tärkeä huomioida että me emme puhu venäjästä ainoastaan valtiona vaan silloin kun me puhumme heidän jäsenyydestään euroopan neuvostossa me puhumme nimenomaan heidän kansalaistensa oikeuksista heidän kansalaistensa ihmisoikeuksista

meillä espoossa viime viikolla päätettiin että ryhmäkokoja ei lähdetä kasvattamaan mutta subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksesta me teemme päätökset vasta ensi vuoden puolella

ja me näimme sellaisenkin näytelmän espoon valtuustossa eilen että äänestettiin siitä voidaanko kuulla asiantuntijoita voidaanko kuulla asiantuntijoita ennen kuin tehdään päätös subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta

yksi perussuomalainen ei halunnut kuulla asiantuntijoita

jos me emme tässä asiassa viitsi kuunnella asiantuntijoita niin toteutuuko aidosti lapsen etu

ministeri sanoi että ei ole mukavaa viedä tällaisia säästölakeja eteenpäin

eihän teidän arvoisa ministeri tarvitsekaan

tämä on laki joka ei tuo säästöjä mutta se romuttaa kyllä jotain hyvin perustavanlaatuista meidän yhteiskunnastamme

esitysluonnos johtaa merkittävään palvelujen ja laadun heikkenemiseen kun päiväkodin ryhmäkokoja nostetaan henkilöstön määrää vähennetään ja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan epäoikeudenmukaisella tavalla

arvoisa puhenainen

kiitän edustaja razmyaria hänen todella tärkeästä aloitteestaan ja tässä yhteydessä pitää sanoa myöskin rohkeudestaan ja siitä että hän ei suostunut vaikenemaan hän on nimittäin itse joutunut vihapuheen kohteeksi ja vaatii suurta rohkeutta tulla tänne koko kansakunnan eteen sanomaan se minkä hän sanoi

uskon että hän ei tule saamaan enimmäkseen kiittäviä puheenvuoroja vaan hän tulee saamaan enimmäkseen näitä ilkeitä vihapuheen värittämiä puheenvuoroja sähköposteihinsa ja mahdollisesti tekstiviesteihinsä

ne jotka uskaltavat puhua vihapuhetta ja rasismia vastaan joutuvat myöskin hyvin voimakkaiden hyökkäysten kohteeksi ja tämä on semmoinen asia mikä meidän pitää saada suomessa taltutettua

tarkoituksena oli äänestää jaa ääntä kaksitoista ei vihiä nolla poissa kaksikymmentäyksi eduskuntaan evääkseen i

kiitos